kun ollaan siis siirtymässä enemmän siihen osaamiseen työssäoppimiseen ja itse ammatin harjoittamiseen niin pidän tärkeänä sitä että me tunnistamme sen että peruskoulun antama yleissivistys korostuu

arvoisa puhemies

lopuksi on todettava että suomen velkaantumisen ja talouden kuntoon laittaminen on jätetty seuraaville hallituksille

silloin palautetulva on meille kansanedustajillekin varsin suurta ja juuri tämä saamenkielisten lastenohjelma asia oli viimeksi meidän sähköposteissamme huolenaiheena

siis se että saadaan tarvittavat ja hyvät tiedot ja taidot esimerkiksi matemaattisista aineista kielistä ja ylipäätänsä kaikista pohjista on tärkeää

kotihoidon tuen kiintiöittäminen on leikkaus ja tämä lapsiverovähennyksen tekeminen on äärettömän kallis veroratkaisu tähän saumaan

sopeutustoimet ja leikkauslistat ovat vielä edessä

jos ja kun aiotaan leikata näitä erilaisia oppiaineita tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen puolelta niin peruskoulun antamat valmiudet tulevat korostumaan

stt pääsevät nauttimaan tai se vaikuttaa kokonaisuudessaan

järjestämisverkkoa ollaan ilmeisesti karsimassa ja toivon että tästä ei tule keskittämisen linja

arvoisa puhemies

me olemme vääntäneet kättä siitä olisiko tämä lapsilisäleikkaus voitu jotenkin muuten ohittaa

aivan liian suuret oppilaspohjavelvoitteet tekevät sen että ammatillista koulutusta lähdetään hakemaan enenevässä määrin kasvukeskuksista ja opintoja suoritetaan siis sitten pitkien matkojen päästä

valiokunnassa oli pieni kiusaus lähteä arvioimaan tilannetta tämän päivän valossa miten yleisradio on ja kehittyy

erityisesti tämä yleisradion tuleva yle laki ja rahoitus on suuri asia jossa itse toivon että pääsemme kestävälle uralle ja pitkäjänteisyyttä tähän rahoitukseen ja ylen toimintaan tulee lisää

toisen asteen opiskelijat ovat vielä hyvin nuoria ja toivon että niin lukio kuin ammatillinen koulutus löytyy tulevaisuudessa lähiympäristöstä siis se on lähipalveluna

keneltä leikataan tiukan talouden aikana ja olisiko voitu jollakin muulla saada nämä tarvittavat säästöt aikaan

mutta se on aivan uuden käsittelyn paikka kun saamme sen tämän kevään aikana eduskuntaan ministeri kiurun johdolla

keskusta on vakavissaan esittänyt moneen kertaan että me olisimme olleet esimerkiksi valmiita siihen että tupakkaveron nosto olisi ollut aiheellinen tässä ajassa ja sillä näiltä lapsilisäleikkauksilta oltaisiin säästytty

mutta on tärkeää että lukio ja ammatillinen koulutus yhdessä pystyvät tämän ajan haasteisiin vastaamaan niin että sitä yhteistyötä tehdään erittäin tiiviisti

arvoisa puhemies

tämä kesä on ollut liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien suhteen varsin onneton

kaksoistutkinnot ja opetusalan yhteinen henkilökunta oppilaitoksissa voivat parhaillaan tukea toisiaan

tänään esimerkiksi kummasteltiin sitä että minun lapseni lauantaikarkkipussin verotus ei nouse mutta lapsilisät vähenevät rajusti

sisällön tuotannon lisäksi jo on sisällöntuotannossa ovat omasta mielestäni erityisesti juuri kulttuuri viihde urheilu uutiset laajapohjaisesti tuotettuna tärkeää kansallisomaisuuttamme

etenkin nuorten kuljettajien kohdalla vakavia liikenneonnettomuuksia on tapahtunut paljon

kävin hiljattain uudellamaalla askolassa tutustumassa juuri ympäristöön jossa ammatillinen koulutus ammattiopisto ja lukio tiiviissä yhteistyössä samalla kampuksella toimien pystyivät hyödyntämään toistensa opintoja ja opetushenkilökuntaa erittäin hyvin

tämä on erittäin poukkoilevaa politiikkaa josta ei oikein ota kukaan selvää mitä toisena päivänä päätetään ja mitä seuraavana ja aidosti mikä on kenenkin ja minkäkin arvo hallituksessa

kysyisin ministeriltä mitä keinoja meillä on

mutta olisiko syytä miettiä myöskin liikenteessä olevien sakkorangaistusten tiukentamista koventamista

on kyse yli miljoonan lapsen etuisuudesta yli puolen miljoonan perheen toimeentulosta

hallituksen terveyden edistämisen politiikkaohjelma sisältää nimenomaan tänäänkin käsittelyssä olevan tupakoinnin ja myöskin alkoholin huumeiden ja muiden nautintoaineiden käytön vähentämisen puolesta paljon hyviä aineksia ja toivon että tämä politiikkaohjelma jalostuu konkretisoituu tähän eduskuntaan hyvinä lakiesityksinä

lapsilisäköyhyyttä lisäävä esitys ei auta niitä jotka kärsivät siitä köyhyydestä tänäkin päivänä hyvin paljon

onko tähän syytä esimerkiksi itseensä kohdistuvien laiminlyöntien kohdalla esimerkiksi turvavöiden osalta

tämä sali ja myöskin oikeastaan yle ja hallintoneuvosto ovat kantaneet suurta huolta siitä että yleisradio on myöskin alueiden radio ja televisio

totean lopuksi että tutkintorakenne ja tämä uudistus hallituksen esitys ja lakipaketti ovat varmasti vasta alkusoittoa sille miltä ammattikoulu tulevaisuudessa näyttää

keskituloinen perhe menettää ostovoimaa muutenkin tulevana vuonna hallituksen esittämillä päätöksillä

valiokunnassa kiinnitimme huomiota siihen että sisällöntuotantoa myöskin paikallisesti tehostetaan ja juuri tämä ajankohtaisuuden ja sen että yhteiskunnallinen merkitys niillä alueilla yleisradiolla on suuri painoarvoa pitää tulevaisuudessakin lisätä

keskivertoperheen jossa molemmat vanhemmat käyvät töissä kiinteistövero energiavero polttoainevero ja niin edelleen monet monet muut nousevat

hyvä niin

me tarvitsemme tulevaa teknologiaa parempien laajakaistojen hyödyntämiseen sen nopeuteen ja kapasiteettiin myöskin

arvoisa puhemies

suurin osa tupakoitsijoista kuitenkin haluaisi lopettaa ja niitä toimenpiteitä ja mahdollisuuksia meidän täytyy kaiken kaikkiaan tukea ja edistää

paikallisidentiteetti paikallisuus vahvistuu sitä myötä kun yleisradio on vahvasti läsnä arjessa siellä alueilla

esitetty lapsiverovähennys joka on sinänsä sekava ja vielä maksaa hallinnollisesti tämän verojärjestelmän muutoksen myötä toista miljoonaa euroa toista miljoonaa euroa on kohtuuton

mutta me keskustan liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenet emme ole aivan samalla taajuudella ministerin ja hallituspuolueiden kansanedustajien kanssa siitä miten tämä taajuushuutokauppa oikein toteutetaan

täällä on puhuttu oikeudenmukaisesta lainsäädännöstä siitä että olisi ihmisen oma asia päättää siitä tupakoiko hän käyttääkö hän alkoholia nuuskaa huumeita

alueellisen palvelun lisääminen onkin ollut näitten toimintavuosien aikana tiivistä ja usein olemme saaneet kuulla että juuri esimerkiksi uutislähetyksiin on otettu maakuntien sisällöntuotannosta valtakunnan lähetyksiin mukaan paljon materiaalia ja tämä on vahvistanut maakuntaradioiden tulevaisuutta erityisen paljon

mutta pidän tärkeänä myös sitä että tarkastellaan onko kaikilla mahdollisuus nyt tähän osa aikatyöhön ja joustavan rahan käyttämiseen koska aika moni juuri tällä sosiaali ja terveysalalla tekee pätkätöitä niitä tärkeitä töitä mutta se on pätkätyö ja silloin ei ole mahdollisuutta tämän rahan käyttämiseen

näin varmasti on mutta kaikella tavalla kun miettii sitä yhtälöä että sitten näistä tuotteista ja niiden nauttimisesta aiheutuvien sairauksien kustannukset tulevat kuitenkin yhteiskunnan maksettaviksi eli kaikkien meidän maksettaviksemme niin sitten ei enää olekaan kyse oikeudenmukaisuudesta vaan siitä että kansantaloudellinen asia on pitää ihmiset terveinä tekivätpä he omille terveystottumuksillensa sitten mitä tahansa

valtioneuvoston ja tämän eduskunnan harjoittama metropolipolitiikka voisi parhaimmillaan olla menestystarina josta kohistaan maailmalla brändi josta olemme erittäin ylpeitä ja jota haluamme kehittää yhdessä

ne hallitus päätti siis jättää tai esitys lähti siitä että nämä myöntämisperusteet on lakiesityksessä räätälöity koskemaan vain kahta toimijaa

onko tässä mitään järkeä lisätä byrokratiaa ja ottaa rahaa niiltä jotka sitä aidosti ja oikeasti tarvitsevat

on käsittämätöntä myöskin että pääministeri on perustellut leikkausta sillä että kaikilta leikataan

tämä metropolialue on tällä hetkellä yli miljoonan asukkaan viihtyisä asuinalue jota toivon sen olevan myöskin jatkossa

eli pätkätyöt ovat naisvaltaisilla aloilla hyvinkin tätä päivää

on selvää että toivon että hallituksen tärkein viesti ei ole se että voiton maksimointi on se joka viestintäpolitiikkaa ohjaa

ok mutta toimeentulotukiluukulle on sitten seuraava tie jos ja kun tämä lapsilisäleikkaus osuu äärettömän vakavasti

erityistä kiitosta on kansalaisilta saatu yleisradion netin kehittymisestä

sen pitäisi olla elinvoimainen bisnesseutu innostava kulttuuri ja harrastekeskus ja käyttää viimeisintä ympäristöteknologiaa ja yhdyskuntarakentamista ja olla liikennejärjestelmiltään aivan loistokunnossa

arvoisa puhemies

yle areena antaa meille täyden palvelun katsoa ohjelmia silloin kun katsojalle eli meille on sopiva aika

jotta valtiovarainministeri urpilainen voisi vientituotteena mainostaa suomalaista nuorten yhteiskuntatakuuta ja koulutustakuuta niin täytyy todeta että vientituote on vielä tuotteistamisessa pahasti kesken

tämä on aivan väärä tie koska toimeentulotuki on viimesijaisin toimeentulo jota ei voida kyllä suositella ei lapsiperheille eikä muillekaan sitä että sinne siirretään koko ajan painetta meidän yhteiskunnassa

on kuitenkin sanottava että nuorten asenteet tupakointia kohtaan ovat muuttuneet oman sukupolvenikin ajoilta

mutta me tulemme näkemään niin kuin edustaja rehula sanoi että kokopäivätyöstä varmasti nyt sitten siirrytään enemmän osa aikatyöhön kun se voisi olla toisinpäin

hallitusohjelmaan on kirjattu periaatteita siitä että terveen kilpailun edistämisohjelmaa toteutettaisiin laajalti eri hallintokunnissa

tekniikka kehittyy koko ajan ja yleisradio on pystynyt näitten toimintavuosien aikana olemaan tekniikan edelläkävijä ja tuomaan teräväpiirtolähetyksiä ja niin edelleen

keskusta on sivistysliike sivistyspuolue joka ei mistään hinnasta voi tämän kehyksen sisällä tapahtuvia koulutuksen ja opetuksen leikkauksia hyväksyä niitä satoja miljoonia euroa jotka revitään siitä että esimerkiksi koulutuksen aloituspaikkoja ammatillisesta ja ammattikorkeakoulutuksesta leikataan

kyllä sosiaaliturvan pitäisi sinänsä riittää oli sitten kyse opiskelijoista eläkeläisistä tai lapsiperheistä ja sen pitäisi olla sen tasoinen että sillä eletään

ja on selvää että yli kymmenen vuoden toimiva telekilpailu päättyy omalta osaltaan ja siirrymme kahden vahvan toimijan malliin mikäli tämä huutokauppa toteutetaan vain kahden operaattorin edessä

tällä hetkellä se on yksi seutukunta muiden joukossa ja siitä syystä se painii aivan väärässä sarjassa

arvoisa puhemies

toivon todella että seuraavina viikkoina kun eduskunta käsittelee hallituksen esitystä lapsilisien leikkaamisesta asia saa huomionarvoisen kohtelun ja me löydämme yhteisymmärryksessä aivan toisen tien kuin mitä hallitus on tässä paperissansa esittänyt

valiokunta kiinnitti myöskin huomiota siihen että tutkimus ja kehittämisrahoitukseen ylen osalta täytyy tulevina vuosina kiinnittää erityistä huomiota

ammatillisessa koulussa opiskelevat tupakoivat enemmän kuin lukiossa opiskelevat näin on tutkittu ja ystävillä kouluympäristöllä koulumenestyksellä ja niin edelleen

sen pitäisi nousta todellakin kansalliseksi brändiksi ja todellakin niin kuin on viitattu painia siellä itämeren muiden metropolien sarjassa

mutta kun sanon sen että tämä pääkaupunkiseutu on yksi seutu muiden joukossa niin olisi syytä varmaan tämän seutukunnan ottaa oppia muista suomen seutukunnista esimerkiksi oulun seudusta

lapsilisiä ei tule leikata eikä monimutkaista lapsiverovähennystä suomeen luoda

yhteiskunnallisilla muutoksilla ja lainsäädännöllä eduskunnassakin on vaikutettu näihin tupakointiasioihin kuten täällä on edellä mainittu tämä ravintolatupakoinnin lopettaminen se että tupakointia ei sallita ravintolatiloissa

siellä ennen kaikkea on panostettu jo tällä hetkellä yhdyskuntarakentamiseen jossa maakuntakaava oulun seudun yleiskaava ja kauppapaikkaselvitykset ovat sellaisia joilla on pystytty sitomaan yhteistä tahtotilaa yhdyskuntarakentamisen puitteissa

siinäkin oli aivan kauhistuttava keskustelu ja vastustus ensi alkuunsa tämän lain toteuttamisen edessä

oulun seudun monikuntaliitos tulee osoittamaan sen halutaanko tätä tahtotilaa edelleenkin jatkaa

kaikki kiittelevät sitä tilannetta että ravintoloissa ei enää tuprutella sisätiloissa ja se on kaikkien toiveiden mukainen tilanne tällä hetkellä

yksi suurimmista haasteista on rakentaa yhteinen strategia miten yhdyskuntarakennetta uuden oulun seudun alueella edistetään

vanhempien esimerkki meidän aikuisten esimerkki on myöskin yksi tekijä joka johdattelee nuoria joko tupakointia vastaan tai sen tielle

pidämme siis välttämättömänä että toimiluvan myöntäminen useammalle kuin kahdelle toimijalle tehdään mahdolliseksi jo tässä yhteydessä tässä huutokaupassa

herra puhemies

meidän tehtävämme on ennen kaikkea suojella nuoria tupakoinnin riskeiltä ja nämä kaksi laki aloitetta ed

pidämme myös tärkeänä että näiden langattomien yhteyksien laajakaistojen lisäksi pidämme tekniikassa mukana myöskin valokuituyhteyksien rakentamista

tämä alue saa valtion erityistukia esimerkiksi elinkeinoelämään ja sen kehittämiseen valtavia määriä

investointeihinkin tarvitaan muidenkin kuin kaupunkien ja kuntien omaa rahaa yritystuet jotka jo mainitsin ja koulutuksesta yhtenä esimerkkinä on aalto yliopisto johon valtiovallaltakin on tämän hallituskauden aikana laitettu ja laitetaan tulevaisuudessa erityistä rahoitusta

heikkisen tekeminä edesauttavat juuri sitä että me mietimme lasten puolesta niitten riskien hallintaa

taajuushuutokaupassa on tietysti kyse nyt siitä että me haluamme suomessa olla laajakaistojen edelläkävijöitä ja antaa mahdollisuuden laajempaankin kuin tähän yleispalveluvelvoitteen toteutumiseen

aluksi on todettava että tosiasioita ei voi juosta karkuun

mutta olen silti huolissani siitä kuinka tämä tuleva taajuushuutokauppa kohtelee eri puolilla asuvia ihmisiä

alijäämäisyyteen on vaikuttanut aluskäyntien määrän vähentyminen laman johdosta sekä väylänpitokustannusten nousu aivan inhimillisiä asioita

mutta tämä kaikki ei ole muusta suomesta pois ja siksi yhteisillä panostuksilla tätä metropolistatusta täytyy nostaa entistä enemmän näkyviin

mainonnan mielikuvamainonnan ja markkinoinnin pelisääntöjä varmasti tullaan tarkistelemaan vielä tämän eduskunnan aikana niin tupakoinnin kuin alkoholinkin suhteen

yleispalveluvelvoitteen toteutuminen on tärkeää ja meidän pitää asettaa operaattoreille tiukkoja toimilupaehtoja siitä että koko suomi pääsee tietoyhteiskuntaan osalliseksi ja näiden hyvien ja toimivien laajakaistaverkostojen piiriin

tämä tarkoittaa että suomessa laitetaan useampia satoja oppilaitoksia kiinni ja opiskelijat joutuvat pitkiä matkoja matkustamaan toisen asteen koulutukseen

ja erityisesti jäänmurron kustannukset ovat nousseet muun muassa kovan talven vuoksi ja tulevat varmasti nousemaan mikäli samanlaisia kovia talvia tulemme vielä kokemaan

suomessa tupakkaverotus on eurooppalaista keskitasoa ja luulen että tähän verotuskysymykseenkin eduskunnassa tullaan vielä jossakin vaiheessa palaamaan

en heittäisi romukoppaan entisen pääministeri vanhasen ajatusta tästä puutarhakaupunkiajatusmaailmasta versus betonilähiöt koska itse näen että ihmiset haluavat asua monipuolisesti myöskin täällä pääkaupunkiseudun alueella ja asukkaiden tarpeista lähtevää monipuolista asuntotuotantoa täytyy olla myöskin täällä pääkaupunkiseudulla

arvoisa puhemies

huolissani olen siitä että langattomia yhteyksiä pidetään tässä etupainotteisina kun tiedämme että kiinteä laajakaistayhteys koko suomeen olisi se mahdollisuus siihen että myöskin siellä haja asutusalueella ja kauempanakin maaseudulla puhelimen lisäksi joku muukin yhteys toimisi

en halua missään nimessä olla itse edistämässä nuuskan saatavuutta nykyisestään ja toivon että tämä lakiesitys ei etene tässä eduskunnassa

en puutu kuntarakenteeseen tai hallintomalleihin kuten tässä edelliset puhujat ovat niistä todellakin puhuneet

kun siis jotakin verkkoa kerätään pois esimerkiksi kun nämä puhelimet otetaan käsittelyyn niin pitää olla varmuus siitä että se teknologia toimii moitteettomasti joka puolella suomea

eli ollaan varsin optimistisia tämän merenkulun kasvun suhteen

kauppojen aukiolojen laajentamiseen ollaan kauppiaiden keskuudessa melkoisen tyytyväisiä

mutta yhden ainoan neuvon heitän itse tulevan oulun kaupungin uuden oulun asukkaana että tärkeintä on että joku kehityssuunta otetaan ja otetaan se reippaasti ei käytetä liikaa aikaa ja energiaa keskinäiseen nahisteluun siitä missä hallinnolliset kuntarajat menevät ja senpä takia rohkeita päätöksiä siihen että meidän metropolialue kehittyy tulevaisuudessa oikeaan suuntaan

ensinnäkin itse totean että kyseenalaistan tämän väylämaksun korotuksen suuruuden tällä hetkellä

peräänkuulutan sitä että kun operaattoreille pistetään tiukkoja toimilupaehtoja niin myös valtio vastaa siitä pienestä väestömäärästä ja peitealueesta johon kaupallisella toiminnalla ilmeisesti emme suomessa koskaan saa laajakaistoja toimimaan

meille kuluttajille laajennetut aukioloajat ovat tuoneet tietysti liikkumavaraa ja mahdollisuutta sen oman ajankäytön hyödyntämiseen tehokkaasti myöskin kaupallisten palveluiden suhteen

lopuksi otan esille tulevan taajuusalueen häiriöiden minimoimisen

tämä on hyvä asia mutta toisaalta se on heikentänyt pienyrittäjien asemaa

eduskunnassa todellakin nyt käsitellään useammassa valiokunnassa rikkidirektiiviä josta tulee todellisia isoja kustannuksia meidän meriliikenteeseemme mikäli kansallisia tai eun tasoisia tukiratkaisuja sen vähärikkisen polttoaineen käytön tai niiden rikkipesureiden asennusten suhteen emme saa aikaan

se että pienet kauppiaat pienet yrittäjät eivät pysty pitämään pyhäpäivää tai vapaapäivää edes kerran viikossa on huono asia

tähän kauppakeskusten pakkoaukioloaikaan on jollain tavalla kyllä tulevassa lainsäädännössä hyökättävä niin että kauppiaat joka tapauksessa pystyisivät pitämään sen lepopäivänsä

myös samalla on sanottava että hallitus esittää polttoaineen hinnannousua joka myöskin heikentää meidän mahdollisuuksiamme käyttää merireittejä kuljetusvälineenä

jos ja ilmeisesti kun tämä väylämaksun korotus runnotaan eduskunnassa läpi niin haluan toivoa sitä että näitä väylämaksun tuottoja käytetään entistä tehokkaammin merenkulun toimintaympäristön parantamiseen

pienet kauppiaat ja kaupat ovat oman sunnuntaikaupan kannattamattomuuden vuoksi ja myöskin iltatuntien vuoksi luopuneet näistä tunneistaan